on myöskin muita eksperttejä oikeusvaltion rakentamista mutta joskus siviilikriisinhallintaa voi tarvita toimittaja joka opettaa toimittajia välttämään vaikka etnistä vihanpitoa

siellä on näitä toimijoita jotka haluaisivat erilaiset militaarioperaatiot myös tämän luokituksen alle mutta silloin ehkä koko kehitysyhteistyön ja humanitäärisen toiminnan näkökulma vääristyy

te toisitte yhden ongelman lisää afganistaniin tällä omalla ehdotuksellanne

suomen pitäisi tätä siviilikriisinhallinnan laajuutta katsoa uudella tavalla ja myöskin ehkä saada työnantajat suhtautumaan myönteisesti siihen että ihmiset lähtevät tämän tyyppisiin kansainvälisiin tehtäviin määräajaksi

tämä on lopetettava viidenneksi kuten hallituksen selonteko esittää puhutaan siitä että afganistanissa voitaisiin siirtyä omaan turvallisuuteen omiin poliisivoimiin omaan armeijaan viiden vuoden sisällä

sen vuoksi tähän ei ole menty mutta tätä rajankäyntiä on käyty niissä tapauksissa joissa on esimerkiksi tarvittu sotilaita suojaamaan humanitääristä kuljetusta ja niin poispäin

ei riitä että maata hallitsee vahva turvallisuus sotilas tai poliisikoneisto vaan hallituksen pitää olla maassa se joka tätä operaatiota johtaa

jos hiilitonnin hinta nousee niin kehitysyhteistyö on siinä voittava ja se on perusteltua siinä mielessä että käytämme aika suuren osan näistä varoista tänä päivänä ympäristöhankkeisiin ja ilmastohankkeisiin kehitysyhteistyöotsikon alla eli ympäristöapu ilmastoapu siellä on kasvamassa

toinen on demokratiatuen linjaus joka liittyy juuri näihin valtioihin joista nyt puhumme miten rakennamme demokratiaa miten autamme demokratian rakentamisessa näissä valtioissa ja hauraiden valtioiden linjaus jossa mietitään niitä toimenpiteitä joilla suomi voi kaikkein tehokkaimmin auttaa hauraita valtioita nousemaan jaloilleen ja estää tämän väkivallan kierteen uusiutumisen

selonteko toteaa että yk on pääkoordinointivastuussa

muun muassa edustaja tiainen ja muut mainitsivat sen että yksi semmoinen pääomavuoto kehitysmaissa liittyy harmaaseen talouteen veronkiertoon

nyt samaan aikaan kun vahvistetaan isaf operaatiota kansainvälisen yhteisön pitää pitää huoli siitä että johto edelleen kansainvälisessä toiminnassa afganistanissa säilyy ykn käsissä ja mennään ikään kuin tämä siviilipuoli ja kehityspuoli edellä

mehän näemme hirvittävän usein että päästään semmoiseen että juuri niin kuin kurottaudutaan rauhaan ja ollaan siinä reunalla ja saadaan ehkä tulitauko ja taas lopsahdetaan takaisin sinne taistelevien ryhmien todellisuuteen

kun edustaja soini tässä viittasi kaiken maailman merirosvojahteihin minä olen lähtenyt siitä että merenkulun vapaus maailmassa on myös suomalaisten intressi

siellä pitäisi olla se vaikuttamisen hetki jolloin voidaan maata nostaa ylös ja saada sinne rauhaa vakautta ja sitten niitä omia instituutioita joilla päästään kehityksessä eteenpäin

se julkaistaan siellä ensi vuoden alussa eli ainakin omistajaohjauksen valtioenemmistöiset yhtiöt näyttävät tässä mallia ja tietä

vihreä eduskuntaryhmä odottaa selonteon eduskuntakäsittelyltä laajempaa keskustelua suomen ja kansainvälisen yhteisön afganistan strategiasta

toinen asia

en varmaan ole ainoa tässä salissa joka on kävellyt miinakentillä tai miinoitetulla alueella mutta omalla kohdallani se oli kuuden vuoden yk työn aikana bosniassa kosovossa serbiassa ja myöhemmin sitten afganistanin alueella jossa miinoja oli käytetty aika paljon

jos jossakin tätä vapautta uhataan onhan se nyt suomen asia

eli nämä verotarkastajat ilman rajoja jotka ovat nyt ilmestyneet lääkärit ilman rajoja järjestön rinnalle ovat tänä päivänä ihan yhtä tärkeä osa kehitysyhteistyötä kuin humanitäärinen apukin

milloin turkkilaisia milloin italialaisia milloin itävaltalaisia sotilaita rauhanturvaajia oli mukana näillä alueilla

yleensä miinakartat olivat aina tuhoutuneet tai ne oli tarkoituksella tuhottu näissä tilanteissa eli miinoitetulla alueella ei voinut karttoihin luottaa

tosiaan käynnilläni tänä kesänä kiinassa ymmärsin näin ensimmäisenä maana maailmassa kiinalaiset esittivät suomelle että mitäs jos tehtäisiin jossakin afrikan maassa kolmikantayhteistyötä

toinen koski raivausta

tiedän että kiina siellä esimerkiksi tekee oppilaitoksia ja korkeakouluja ja ajattelin heti että mitäs jos me johonkin sellaisen korkeakoulun yhteyteen tulisimme sitten it sektorilla tieto osaamisella mahdollistaisimme nettiyhteyden opiskelijoille tai muuta

sataprosenttinen raivaus oli lähes mahdotonta

itse asiassa parhaatkin miinanraivaajat oli se sitten käsiraivausta tai koneraivausta sanoivat että aina sinne jotakin jää ja aina voi olla näillä alueilla vielä ongelmia siviiliväestölle tai jossain tapauksessa karjalle

kiinalaiset tekevät muutakin kuin taloudellisia hankkeita tänä päivänä afrikassa ja minusta on hyvä niitä seurata ja niissä mahdollisuuksien mukaan olla edelleen mukana

lapset keräävät niitä näkevät jotain kiiltävää jossakin koskevat siihen ja joissain tapauksissa siviiliväestö siirtää itse miinojen paikkoja

kun sotilaat luulevat tietävänsä missä miina sijaitsee siellä on joku paikallinen viljelijä ottanut jo lapion ja kaivanut sen toiseen paikkaan ehkä sinne toista etnistä ryhmää edustavan naapurin traktoritielle tai jonnekin muualle

ylipäätään tätä vapaaehtoistoiminnan roolia ei vain tässä rahankeräyksessä myöskin monet kysyivät tai sitä mikä merkitys tällä vapaaehtoisella sektorilla on nälkäpäivällä ja muulla

on paljon uskottavampaa kun kehitysyhteistyöstä kertoo joku kansalainen joka on itse ollut mukana ja nähnyt näitä hankkeita kuin että siitä kertoo ulkoministeriön virkamies vaikka uskon kyllä virkamiestenkin hyvään taitoon ja vilpittömyyteen tässä

usein ajattelin että ehkä ihmiset ovat aika samanlaisia ja varsinkin tämä lasten mahdoton kiinnostus kaikkeen sotaromuun tuli siellä mieleen

täällä on sanottu monta hyvää sanaa humanitäärisestä miinanraivauksesta johon suomi osallistuu ja se on minusta erittäin tärkeä työsarka ja siinä omat puolustusvoimamme ovat myöskin osaajina

arvoisa puhemies

olisin itsekin toivonut että ulkoministeri olisi ollut täällä tänään paikalla koska tavallaan se argumentti mitä merkitsee olla mukana jossain kansainvälisessä sopimuksessa ja mitä merkitsee olla mukana kansainvälisissä aseistariisuntaprosesseissa jäi tässä kyllä aika ohueksi myöskin hallituksen puolelta tässä keskustelussa

ajattelen näin että ihmisellä ihmisolentona on jonkinlainen tämmöinen silminnäkijävastuu että mitä hänen korviinsa tulee tai mitä hän silmillään näkee hän on jollain tavalla vastuussa ihmisten hädästä ja huono osaisuudesta olivat ne kaukana tai lähellä

näyttää kuitenkin siltä että samaan aikaan kun odotamme viennin kasvua ja maailmanmarkkinoiden elpymistä ja ehkä näitä uusia markkinoitakin ja teemme töitä niiden eteen mihin muun muassa edustaja jääskeläinen viittasi niin pitäisi saada kotimarkkinoilla hommat toimimaan

tietysti tiedotusvälineet ovat tuoneet boko haramin tytöt hyvin lähelle meitä tiedotusvälineet ovat tuoneet kuolemanrangaistuksen saaneen naisen sudanissa

nyt on paljon kotitalouksia jotka odottavat vielä investointeja ja hankintoja lykkäävät niitä ja monia yrityksiä jotka makuuttavat rahaa tilillä eivät uskalla lähteä näihin investointeihin

itse uskon että sillä on merkitystä kun haemme ykn turvaneuvoston jäsenyyttä miten menettelemme erilaisten kansainvälisten aseistariisuntasopimusten kohdalla

voimme lähellä olevaa ihmistä auttaa ehkä sataprosenttisesti ja kaukana olevaa ihmistä vain pienellä rippusella mutta se ei tee sitä kauas annettavaa apua vähempiarvoiseksi

pankeissa on kyllä rahaa mutta yritykset tarvitsevat vakuuksia ja täytyy olla valmius ottaa suurempia riskejä jotta saadaan näitä kotimaan investointeja liikkeelle

jos katsoo suomen historiaa tällaisen globaalin vaikuttamisen historiaa niin sehän alkaa tuolta yli sadan vuoden takaa ambomaalta jolloin olimme huolissamme näiden kaukaisten lähimmäisten tilanteesta ja halusimme hyvin köyhänä maana erittäin köyhänä maana jo lähteä antamaan apua silloin muun muassa kirkon kautta ja muuten

mutta tietysti realismia on se että jos suomesta ei työvoimaa saa tällaisiin tehtäviin niin ei minulla ainakaan ole mitään sitä vastaan että joku ne marjat sieltä poimii suomalaisen talouden hyödyksi ja suomalaiset yritykset saavat mehutuotantoaan ja hillotuotantoaan pyörimään

puolustusvaliokunnan puheenjohtaja niinistö totesi omassa puheenvuorossaan että hän ei haluaisi minkään kansanliikkeen ehdottaman kansainvälisen sopimuksen tulevan voimaan

eikös se ole kaikkien kannalta järkevää

minusta ennen kuin sanoo sitten että menee poppamiesten patoihin tai menee hukkaan tai kankkulan kaivoon silloin puhutaan kuitenkin kirkon ulkomaanavun työstä unicefin työstä presidentti ahtisaaren cmin työstä silloin pitää yksilöidä mikä näistä nyt on sitten se hukkaputki josta apu ei mene perille

vastustin omassa puheenvuorossani sitä että me käytämme halpatyövoimaa joissain tapauksissa väärillä tavoilla tai jopa petollisella tavalla ja viranomaisilla pitäisi olla resurssit tarkistaa tilanne näissä tapauksissa ja puuttua hyvin nopeasti siihen että myöskin ihmisoikeudet toteutuvat tällaisten työntekijöiden osalta

tänä päivänä hyvin monet kansainväliset sopimukset itse asiassa lähtevät liikkeelle siitä että joku ryhmä ihmisiä yhdessä tai useammassa maassa panee kampanjan alulle liikkeen alulle saa poliitikot sitä liikettä kuuntelemaan ja huomaamaan että asia on hyvä

ja jos sellainen löytyy niin totta kai siihen puututaan

sen jälkeen kun isis toivottavasti on voitettu niin valitettavasti irakin tai syyriankaan ongelmat eivät ole ohi

näin on tapahtunut ilmastoprosesseissa näin on tapahtunut myöskin näissä aseriisuntaprosesseissa ja mielestäni kansalaisten aktiivisuus on hyvä asia ei tuomittava asia

vuosittain se vaihtelee mutta viimeksi minä olen itkettänyt ja edustaja jääskeläinen oli paikalla tansanian aluekehitysministeriä jonka hallinnossa oli tapahtunut tällainen väärinkäytös josta rahat perittiin takaisin ja jolle ei myönnetty enää lisää rahaa

ensin ehkä kehitysyhteistyörahoituksesta sen verran että kun verotus on keksitty ja on kysymys tärkeästä osasta suomen ulkopolitiikkaa olemme mukana ykn järjestelmässä yk järjestöissä olisi aivan järjetöntä mennä tällaiseen ottaa osa ulkopolitiikasta kansalaiskeräyksen varaan toimivaksi

enkä ollenkaan usko vaikka täällä kovasti maalataan synkkää kuvaa suomen puolustuksen tulevaisuudesta että meidän puolustuksemme tulevaisuus on yhden asejärjestelmän varassa

arvoisa puhemies

olette hyvin johdonmukaisesti puhunut näistä haja asutusalueiden jätevesiongelmista niiden ratkaisemisesta ja pitänyt siinä pintanne kovaa painostustakin vastaan

se oli iso asia heidän aluekehityksensä kannalta että väärinkäytös oli tapahtunut ja suomi veti hanat kiinni

pikemminkin uskon että tänä syksynä on aika katsoa koko turvallisuuden kuva uusia turvallisuusuhkia ettei olisi vain ajatusta että sieltä tulee massiivinen maahyökkäys itärajamme ylitse

nyt tuemme peshmerga joukkoja pohjoisosassa tuemme tavallaan puoliautonomista irakin kurdistania ja tietysti pahimmassa tapauksessahan irak tulee sitten jakautumaan eri alueisiin eli ei saa tätä yhteinäistä hallintoa kuntoon

arvoisa puhemies

myöskin selkämeren kansallispuistokysymys ja nyt sipoonkorven kansallispuiston eteenpäin vieminen ovat hyvin tärkeitä ja arvokkaita samoiten tämä lisäraha luonnonsuojelualueiden hankintaan

mitkä olisivat ne toimet joilla voitaisiin koko irakia auttaa kestävän kehityksen suuntaan ja tulemaan maaksi jossa kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan

sotien kriisien siviiliuhrit lapset naiset oli se sitten gaza irak syyria missä olemme näitä nähneet

eli jos haluamme olla suomena aktiivisia meidän pitäisi miettiä mitä suomi esittää eun avunanto ja solidaarisuuslausekkeiden osalta mitä suomi esittää asevarustelun hillitsemisen osalta ydinasesopimusten osalta mitä suomi esittää rauhanvälityksessä

toinen on metsähallituksen luontopalvelun rahat koska se määräraha vaikuttaa tietysti olemassa olevissa kansallispuistoissa luontokeskuksiin myöskin kaikkiin niihin työpaikkoihin joita luonnonsuojelun ympärille voidaan luoda ja olisin niistä halunnut vielä kuulla kantanne

itsekkäillä motiiveilla sitä voi kannattaa ajatellen että ellei näitä maailman kriisejä hoideta ellei siellä syyriassa tehdä rauhaa ellei näitä pohjois afrikan asioita saada järjestykseen eurooppaan tulee pakolaisvirtoja tulee ihmisiä jotka etsivät apua sitten täältä kun eivät omassa yhteiskunnassaan voi toimia

samana päivänä rintakipuja saaneen suuressa kaupungissa asuvan juristin ja maaseudulla asuvan työttömän metsurin tarina päättyy helposti eri tavalla

olen huolissani siitä millä tavalla kansainvälisen yhteisön pelisäännöt näissä tilanteissa toimivat yk on aika heikko suojaamaan näitä henkilöitä miten humanitäärisen oikeuden periaatteet toimivat käytännössä

mielestäni näitä voisi eduskunnan vastauksessa ottaa vahvemmin esiin

sitten voi hyvästä sydämestä auttaa lähimmäistä ja voi valita näiden motiivien välillä mutta minusta kumpikaan motiivi ei johda siihen että emme tekisi mitään näiden hätää kärsivien eduksi ja hyväksi

jos vastakkain ovat kansalaisten oikeudet ja yhdenvertaisuus palveluiden saajina ja kuntien oikeudet ja yhdenvertaisuus palveluiden järjestäjinä meille vihreille kansalaisten oikeudet menevät aina edelle

yksi asia erottaa

ruotsi on tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia yhdysvaltojen kanssa ja myöskin tanskan ja englannin kanssa puolustusyhteistyöstä